siis tämä laki on sinänsä erittäin tarpeellinen koska sillä toivon mukaan pystytään parantamaan niitten vajaakäytössä olevien kiinteistöjen vuokra votka

se ei vaadi eläkeikien alarajojen nostoa koska työurat saadaan pitenemään ennen kaikkea siten että pidetään huoli siitä että ihmiset pystyvät olemaan pidempään työssä

se on minusta aika käsittämätöntä että miten kustannukset voivat lisääntyä tilanteessa jossa työllistyvälle ihmiselle maksetaan työmarkkinatukea vielä kuukausi työllistymisen jälkeen mutta kun hänen pitää työllistyä vähintään kolmeksi kuukaudeksi niin silloin kahden kuukauden työmarkkinatukea ei tarvitse enää maksaa

tässä tilanteessa kun olen vielä vaihettumisvaiheessa oppositiokansanedustajasta hallituspuolueen kansanedustajaksi totean että kun luen valtiovarainministeriön budjettiesitystä niin olen tyrmistynyt tältä osin

ministeri katainen eivätkö köyhät lapsiperheet jotka saavat toimeentulotukea ole niitä suomen kaikkein vähäosaisimpia kun te ette ole valmiita tätä epäkohtaa poistamaan

mutta vuokrataloyhtiöitten taloutta mutta kyllähän siinä sitten kun ne purkajat tulevat ja pistävät sen talon maan tasalle pistetään maan tasalle vuokralaisten maksamaa omaisuutta ei kenenkään muun maksamaa omaisuutta

eli oikeasti kun katsotaan vähän laaja alaisemmin tosiasiassa vaikka kenties stmn raamiin ei tule säästyy zastava

tämä kannattaa pitää mielessä niittenkin jotka kirjoittelevat helsingin sanomiin että vaurastuneitten aravavuokralaisten pitäisi muuttaa asunnoista pois

on aika mielenkiintoinen vaatimus kuulla tämän päivän suomessa että asukkaan pitää muuttaa omasta kodistaan pois sen takia että taloudellinen asema on parantunut

on jotenkin murheellista että tarkastelu menee tällaiseksi että katsotaan näin osaoptimoivasti asiaa kun pitäisi tarkastella sitä kokonaishyötyä joka tästä koituu kustannusten maksajalle tässä tapauksessa valtiolle

guzenina richardsonille välttämättä tarvitsisi sanoa että kyllä minä nyt kuitenkin oman vastalauseeni lausumaehdotusta jonka itse olen kirjoittanut tulen kannattamaan

en ole sitä hirveästi täällä vastustanutkaan koska kysymys ei ole todellakaan

me emme halua ottaa sitä riskiä

on totta että tälle pääkaupunkiseudun ja muittenkin kasvukeskusten vuokra asuntotilanteelle tietysti pitää tehdä jotakin

ennen kaikkea tästähän koituu tietenkin lisätuloja myöskin sitä kautta että kun ihmiset työllistyvät niin he alkavat maksaa myöskin veroja ja todennäköisesti työssäolo vähentää muitakin yhteiskunnallisia kustannuksia

minä tiedän minulla on noin sata mieluisampaa kohdetta sille rahalle mutta siitä huolimatta haluan varmistaa sen että se kehitys joka tapahtui neljä vuotta sitten ei toistu

siis se ongelman ydinhän on siinä että kun vuosi sitten tätä käsiteltiin niin silloin jakauma oli vähän samanlainen kuin täällä puheissa kun oikeasti käsiteltiin pykäliä

arvoisa puhemies

kun täällä on puhuttu nuorison marssista niin samalla voisi ehkä puhua karl marxistakin

siis tämä voitaisiin vain hyväksyä tai hylätä

se toinen perustelu jota on esitetty on se että kun palkkatukea maksetaan niin ei voida maksaa kahta tukea yhtä aikaa

kyllä suomessa työttömyysturvaa saaville maksetaan esimerkiksi asumistukeakin joten väite siitä että tässä olisi ikään kuin kaksinkertainen tuki on lähinnä myöskin keksittyä

arvoisa puhemies

tästä puutteesta huolimatta tämä on erinomaisen hyvä lakiesitys ja osoittaa sen että tämä hallitus aidosti kantaa huolta myöskin työttömien paremmasta toimeentulosta

kysymys on siis juuri siitä mitä te oikeasti kannattaisitte jos nyt päästäisiin siihen asiaan jota käsiteltiin viime vuonna ottamaan kantaa

kyllähän niillekin nyt pitää tehdä jotakin

ja samalla kun toivotan puhemiehelle ja kaikille läsnä oleville kollegoille hyvää itsenäisyyspäivää kiitän hallitusta tästä erinomaisesta esityksestä ja meitä kaikkia jotka olemme tätä hyväksymässä

siellä on ihan jotkut muut intressit ja ne ovat sellaisia intressejä joita ei ollut tarkoitettu kun yleishyödyllisyyslainsäädäntöä tehtiin

tässä katsannossa rohkaisen kyllä hallitusta etenemään oikeaan suuntaan

olen samaa mieltä edustaja männistön ja muutamien muittenkin täällä puhuneitten kanssa että pääkaupunkiseudun tilannetta ei saada ratkaisuun ennen kuin valtakunta saadaan aluepoliittisesti tasapainoon että ihmiset pystyvät asumaan myöskin siellä vähän syrjäisemmillä seuduilla siellä olevissa aravavuokrataloissa joita sinne suuren uskon ja innostuksen varassa haluttiin rakentaa ja rakennettiin välillä vähän liikaakin kun oli poliittisiakin paineita

menen tässä vaiheessa vastaan voivat vielä muistelee erkki virtanen kankaanniemi ja turun leirin ex ministeri arvoisa puhemies

minä olen joskus täällä salissa sanonut että suomalaisen rakentamisen yksi pahimpia ongelmia tällä hetkellä on asunto osakeyhtiöitten rakennuttamis ja kilpailuttamisosaaminen

kun täällä väitetään että tämä lapsilisien korotus suuntautuu kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin niin tämä keskustelu on aivan varmasti osoittanut että ei suuntaudu

kannattaa kuitenkin ehkä koko ajan pitää mielessä sekin että todennäköisesti valtaosaa ehdokkaina olleista ei ole yritetty korruptoida lahjoa eikä kohdella muutenkaan arveluttavalla tavalla eikä valtaosa ehdokkaista ole myöskään itse siihen pyrkinyt

nyt tämä huomioon ottaen tässä tilanteessa kun siihen tulevat lisäksi yhtiökokous paineet ja muut päälle on vaarana se että se suunnittelun ohjaus jota isännöitsijöitten pitäisi edes pystyä tekemään tulee tehtyä liian huonosti ja saadaan huonoja urakkaohjelmia hommat eivät tule kunnolla tehdyiksi

ne jotka saavat toimeentulotukea eivät saa tätä korotusta

jos täältä ei kukaan ilmoittaudu niin ihmettelen mistä johtuu että se ei siitä huolimatta ole toteutunut tässä kuuden vuoden aikana kun minä olen täällä ollut

minä haluaisin lopettaa puhumisen sosiaalisesta asuntotuotannosta koska siinä asuminen latistetaan sosiaalipolitiikan osaksi ja asunnot sen välineeksi

hieman on nyt hämmentänyt tuo edustaja ruohonen lernerin avaama keskustelu siitä että toisaalta niidenkin jotka eivät tulleet valituiksi olisi pitänyt ilmoittaa vaalirahoituksensa mutta sitten toisaalta edustaja ruohonen lerner kuitenkin vaatii että kunnallisvaaleissa sitten taas kun siellä niin kovin moni menee läpi niihin ei niin tarkasti pitäisi keskittyäkään

silloin on vaara että siitä maksetaan vähän liian kallista hintaa kuten maksetaan tällä hetkellä jo siitä osaamattomuudesta joka nimenomaan asunto osakeyhtiöitten osalta vallitsee

nyt pitää pitää huoli siitä että siellä ne talot jotka sinne vielä jäävät pystyvät toimimaan ja tämä lainsäädäntö on ihan hyvä sen suhteen mutta kyllä meidän pitää tehdä yhteiskunnallisesti vähän laaja alaisempiakin päätöksiä jotta tämä asunto ongelma joka on yksi heijastus niistä laaja alaisemmista ongelmista saadaan kuntoon

viitanen edellä

meidän sen sijaan pitäisi rakentaa koteja kaikille ja ymmärtää toisin kuin esimerkiksi sata komitea on nyt tekemässä että aravavuokra asuntokin on siellä asuvien ihmisten koti eikä kuntakonsernin rahoituslähde tai valtiontalouden vakauttaja tai asuntopolitiikan väline

sosiaali ja terveysvaliokunnan oppositioedustajat jättivät äsken juuri tästä kyseisestä yliopistojen työttömyysvakuutuslaista joka on pöyristyttävin jonka minä olen nähnyt oman urani aikana sosiaali ja terveysvaliokunnassa vastalauseen jossa totesimme että perustelemme lain hylkäysesitystä mietinnössä ilmenevistä syistä

edustaja zyskowiczin ja braxin debattiin en halua muuten puuttua mutta totean että kun tunnen jonkinlaista myötämielisyyttä edustaja zyskowiczia kohtaan niin siellä on todella yksi ongelma ihan yksittäinen ongelma joka nousee tästä perustuslakivaliokunnan tulkinnasta

ehkä johonkin se raja on vedettävä ja kun tiedetään että tarkastajan eli tässä tapauksessa valtiontalouden tarkastusviraston resurssit ovat rajalliset niin jos sitä tarkastettavien määrää laajennetaan kovin paljon edellytykset löytää sieltä oikeasti jotakin entisestään heikkenevät

arvoisa puhemies

nyt kun ne palautuvat takaisin kiitos hyvän hallituksen niin annetaan nyt sitten vaikka ne rahat niille kaikkein köyhimmässä asemassa oleville lapsiperheille

tekee mieli väittää että se esitys on hallituspuolueitten edustajien pahinta työpaikkakiusaamista mitä minä olen nähnyt täällä kun heidät pakotetaan hyväksymään tällainen lakiesitys ainoana perusteluna että yliopistorahoitus turvataan kun samalla ollaan romuttamassa koko työttömyysvakuutuksen rahoitus ja mennään ja laitetaan nämä yliopistojen saamat alennukset kaikkien muitten työnantajien maksettaviksi

lopuksi ehkä ministeri vapaavuorelta voisi toivoa että jos teidän nyt jotain pitää tehdä niin yrittäkää pitää aravavuokrat kurissa koska ne alkavat näyttää todella huolestuttavilta

sellainenkin mainos oli olemassa että kiireessä kelpaa huonompikin ruoka matkaravinto oy

se on se että kun perustuslakivaliokunta ei suostunut ottamaan tähän orpon työryhmän paperiin kantaa vastuukunnista joka on kuitenkin hallituksen esityksen keskeinen osa ja toisaalta sitten hallituksen pitäisi laatia se sote lakiesitys jota perustuslakivaliokunta vaatii niin hallitus ei voi tietää mikä on perustuslakivaliokunnan kanta tähän keskeisimpään kysymykseen

siihen on ihan hyviä keinoja jotka tekin tunnette

tämä hallituksen toiminta lakeja säädettäessä ja niitä eduskunnalle esitettäessä toisinaan muistuttaa tätä matkaravintomeininkiä ja niin on nyt valitettavasti tässäkin

rupesin tuossa miettimään että itsellänikin saattaisi olla syytä epäillä että joskus tultuani ensimmäisen kerran tänne valituksi niissä vaaleissa jotkut minua rahoittaneet eivät rahoittaneet siksi että olisin tullut valituksi vaan ehkä pelkäsivät että jos en tule valituksi niin heittäydyn hankalaksi siinä edellisessä tehtävässäni

oikein hyvä esitys kannatettava kuten täällä nyt itse asiassa kaikki ovat tähän mennessä tehneetkin mutta olisi voinut tehdä paremman saman tien etenkin kun ne heikkoudet pahimmillaan aiheuttavat sen että ne hyvät puolet joihin tässä pyritään eivät toteudu

nimittäin sehän pompauttaisi vuokrat entistä korkeammalle ja kun tällä on ymmärtääkseni pyrkimys paitsi lisätä asuntotuotantoa myöskin pitää vuokria kurissa ainakin pääkaupunkiseudulla niin kehotan nyt lievään maltillisuuteen tai ehkä nyt vähän suurempaankin maltillisuuteen jotta tämä vuokramarkkinoitten kohtuuton kehitys pääkaupunkiseudulla joka sitten heijastuu koko maakuntaan voisi pysähtyä

tekisi mieli veikata että te ette olisi voineet hyväksyä sitä

viitanenkin että budjetin käsittelyn yhteydessä se ongelma tältä eduskunnalta poistetaan ettei enemmistön tarvitsisi hyväksyä sellaista lakia joka on täysin kestämätön

minusta on ihan hyvä että kaikki epäselvät numerot äänestyskopeista lipuista poistetaan kunhan huolehditaan siitä että niitä numeroita on kuitenkin jäljellä enemmän kuin yksi

kaiken kaikkiaan tältä pohjalta tekee mieli sanoa että oltiin nyt tästä yliopistouudistuksesta mitä mieltä tahansa niin ainakin paljon paremman valmistelun se olisi ansainnut

asko seljavaara täällä totesi että vasemmisto vai sanoiko hän että oppositio koska nuo kristillisdemokraatitkin olivat mukana taas teki vastalauseen

nimittäin epäilen että ainakin pääkaupunkiseudulla aravatuotantoon urakkatarjousten saaminen alkaa olla se kynnyskysymys

arvoisa puhemies

tapanani on ollut kirjoittaa tai pitää puheeni ihan omaehtoisesti mutta nyt en mitenkään malta olla lainaamatta yhtä sosiaali ja terveysvaliokunnassa esiintynyttä asiantuntijaa joka lausui tästä lepäämään jättämisestä seuraavaa

suomessa lääkäreiden ja yleensäkin terveydenhuollon palveluita käyttävät eniten ne jotka niitä vähiten tarvitsisivat ja vähiten ne jotka eniten tarvitsisivat

minä kun en ole ollut sen paremmin mietintöä kirjoittamassa kuin lausuntoa antamassa valiokunnissa tästä asiasta niin sopii kai täällä nyt jonkun olla sitten vähän kyyninenkin

työn tarjonnan vähennyttyä taloudellisen taantuman aikana on todennäköistä ettei jäljellä olevan työkyvyn suomia mahdollisuuksia ansiotyöhön pystytä kokonaan selvittämään tai hyödyntämään

ei tässä hankkeessa nyt rosvoja ole sen sijaan osaamattomuutta on ollut

ilman paras lakia me emme tänään olisi täällä selvittäneet neuvostoliiton ruotsin suomen saunakulttuureita suomen poliisia ja sen lisäksi itse asiaa eli lapsen seksuaalisen hyväksikäytön järjestämistä ja erityisesti sen kustannusten siirtämistä kunnilta valtiolle mikä on hyvä asia

stmlle eivät siis kuulu nämä hankinnat nehän kuuluvat kunnille ja kuntayhtymille mutta stmlle kuuluisi tietenkin sen prosessin johtaminen niin että pääsemme mahdollisimman hyvään lopputulokseen

siltä kokemuspohjalta voin sanoa että asunto osakeyhtiön hallinnossa ja myöskin yhtiökokouksissa olen aina tuntenut syvää kaipuuta siihen päätöksentekoon jota vuokrataloyhtiöissä asukkaitten lailla turvatut vaikuttamismahdollisuudet huomioon ottaenkin on voitu harjoittaa

voihan todellakin olla että se anaflyktinen shokki saattaa uhata jotakuta penisilliinin käyttäjää mutta haluaisin nyt esimerkiksi tässä salissa kuulla kuinka monelta lääkäri on laajemmin tutkinut kuinka allerginen hän penisilliinille on kun hän kysyy että oletko vai et

edustaja sasille nyt ehkä pitää todeta että tämmöisen henkilökohtaisen kampanjakaton ensisijainen tarkoitus ei tietenkään ole rajata sitä kerättävän tuen määrää vaan rajoittaa sen kampanjan suuruutta eli sitä että se mainostaminen pysähtyy johonkin järjelliseen tasoon ja jos nyt niin onnellisesti tai ikävästi sattuisi käymään että kaikki suomalaiset päättäisivät esimerkiksi tukea minun kampanjaani niin kyllä minä sitten jos se katto olisi olemassa jaksaisin palauttaa

esimerkiksi tanskan eläkkeen lepäämään jättämisellä ei ole aikarajaa

mikäli haluamme aktiivisesti tukea siirtymää työttömyyseläkkeeltä työelämään tulisikin kahden vuoden lepäämäänjättämisaika arvioida uudelleen

jos suomalaista asuntoyhtiötä olisi voitu päätöksenteon osalta hallita kuten vuokrataloyhtiöitä niin paljon murhetta ja rahaa olisi tässä maassa säästi edellyttäen

että mitä mitä säästynyt tarkoitan siis niitä vuokrataloyhtiöitä joissa on todella tunnettu vastuu siitä omasta työstä

korkeampi ansioraja tuottaisi kokonaistaloudellisesti ajatellen hyötyä

edustaja kalliorinne joka ei ole täällä antoi vaalilupauksen että jos tulee valituksi niin hän palauttaa kaiken saamansa vaalituen

edunsaajille parantuneen ansiomahdollisuuden valtiolle ja kunnalle lisää verotuloja kunnille sosiaaliavustusten tarpeen vähentymistä eläkelaitoksille mahdollista eläkemenojen vähentymistä ja lisäisi työkyvyttömyysetuuden saajien antamaa työpanosta

niin kauan rakennusyhtiöt rakentavat sutta kuin rakennuttajat antavat sitä tehdä

hän totesi että häneltä voi pyytää niitä takaisin ja hän on todellakin palauttanut merkittävän osan niin että tämä lainsäädäntö antaa tulkintamahdollisuuksia monenlaisiin tilanteisiin

asunto osakeyhtiöissä on tietysti se ongelma että kun niistä aika moni on grynderikohteita niin siinä suunnittelu ja rakentamisvaiheessa ei ole oikein ketään myöhempää maksajaa vielä välttämättä valvomassa mitä oikeasti tapahtuu

kun edustaja ruohonen lerner täällä sanoi että hän ei tunne ketään yksityistä henkilöä joka olisi antanut vaalilahjoituksia muille niin tunnette te minut kuitenkin

hän oli nimittäin kuultavana valiokunnassa ja kannatti lämpimästi tässä vastalauseessa esittämiäni sekä ansiorajan korottamista että lepäämäänjättämisajan pidentämistä viiteen vuoteen

palaan tästä yhden ruandalaisen ongelmasta vähän useamman suomalaisen ongelmaan ja totean että aivan oikein edustaja brax pitää huolehtia siitä että näiden valitus elinten työskentely on sellaista että siitä ei aiheudu turhaa kitkaa

ilmeisesti tästä johtuu että valiokunta siirtyi seurataan linjalle

tämä ei tarkoita sitä että kaikki suomalaiset rakennusyhtiöt olisivat vastuuttomia mutta valitettavasti jos alkuvaiheessa ote ei ole tiukka niin kyllä siitä sitten tulevat asukkaat tuppaavat joutumaan maksamaan

pitää huolehtia ennen kaikkea siitä että suomalainen sosiaaliturvalainsäädäntö saatetaan sellaiseksi että ihmiset eivät sen vuoksi joudu valittamaan kun järjestelmä on sellainen etteivät sitä ymmärrä sen paremmin valittajat kuin myöskään ne joitten pitäisi ratkaista niitä valituksia

sen lisäksi tätä alkuomavastuuta ei tuotu leik kausten vuoksi vaan sillä alkuomavastuulla oli tarkoitus rahoittaa se lääkekaton alentaminen paljon matalammaksi kuin mihin se nyt jätettiin

koska heillä useimmiten ei ole mahdollisuutta edes siihen tukeen niin minusta on kohtuullista että nuorillakin ehdokkailla on mahdollisuus tulla valituiksi kuntavaaleissa tai ainakin tehdä itseään tunnetuksi koska meidät ikiajat siellä mukana olleet valitettavasti tunnetaan jo välillä liiankin hyvin

jaskari täällä viittasi toivoisi että huomenna äänestyksessä voisimme kun teemme nämä esitykset muuttaa tätä tilannetta

totta kai vuokratalomuotoisessa rakentamisessakin näitä samoja ongelmia esiintyy koska rakennusyhtiöitten tarkoituksena on kasvattaa sen alimman viivan alle jäävää lukua ja siitä helposti syntyy myöskin pyrkimys luikahtaa siitä mistä aita on matalin

maan hallitus ja tämä eduskunta ovat vastuussa siitä mutta sitten kuitenkin lopulta on niissä valituselimissä oltava riittävästi ihmisiä tekemässä myöskin niitä päätöksiä riittävän hyvin koulutettuja ja riittävästi voimavaroja ettei niitä nyt ihan liukuhihnalta huitaista koska se saattaa muodostaa vielä suuremman ihmisoikeusongelman

mustajärvi ihmetteli minkähän takia tämä vastalause on huonompi tuon indeksin osalta kuin työelämävaliokunnan eriävä mielipide ja samaa ihmettelen kyllä vastalauseen ensimmäisenä allekirjoittajana ja sen kirjoittajana minä itsekin

mutta kun kansanedustajan muisti ei mitenkään voi ulottua kolmen kuukauden taakse niin pitää tyytyä siihen että joko olen sählännyt tai sitten jossain muualla on sählätty

se ongelma kuitenkin varsinaisesti on todellakin asunto osakeyhtiöissä ja erityisesti asunto osakeyhtiöitten korjausrakentamisessa joka näinä vuosina tulee räjähtämään ihan uuteen mittaluokkaan

millään koulutuksella joka nyt aloitetaan kuten nyt valiokunta tässä tuntuu osaltaan edellyttävän ei pystytä saavuttamaan sellaista asunto osakeyhtiöitten rakennuttamisen tasoa että sillä tultaisiin kohtuudella selviämään

puhemies

edustaja mustajärven puheenvuoroon on ehkä nyt kuitenkin syytä todeta että näistä dynaamisista vaikutuksista voi toki puhua ja kiihdyttää jotain pyörää sillä tavalla mutta kun ne yhteisöveron alennukset tulevat kuitenkin voimaan vasta ensi vuoden alusta niin ehkä se tarkastelu niistä vaikutuksista olisi hyvä tehdä sitten sen jälkeen